olen vain paljon pohtinut sitä mihinkä näitä valtion resursseja ohjataan jos on miljardiluokan ict hankkeet ja siitä tietysti poliisilla on yksi siivu ja se siivu on niin iso että vastaavasti ei voida palkata lisää poliiseja vaan poliiseja on tälläkin hetkellä työttömänä

vaikka sosialidemokraattien pitkäaikainen pääministeri paavo lipponen ja keskustapuolueen niin ikään liki kahdeksan vuotta pääministerinä toiminut matti vanhanen ja heidän hallituskumppaninsa tiesivät että kyseessä on taloudeltaan täysin erilaisten maiden talous ja rahaliitto he kannattivat sitä lämpimästi ja nykyhallitus jatkaa samalla tiellä

eduskunta edellyttää että hallitus kehittää yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden asettamista ja aikaansaatujen tulosten raportointia esimerkiksi ympäristöministeriön käyttämän arviointimallin pohjalta

arvoisa puhemies

näin aluksi haluan lausua kiitokset taloussanomien verkkolehden toimittaja hurrille joka on kirjoittanut sekavasta eurokriisistä selkeimmät uutiset joiden avulla aiheesta kiinnostuneet kansalaiset voivat pysyä edes jollain tasolla kärryillä

kannattaa olla tarkkana siinä mitä säädetään pystytäänkö niitä uusia pykäliä sitten toimeenpanemaan asianmukaisesti

tavoitteet eduskunnan budjettivaltaa ja päätöksentekoa palvelevasta tilinpäätöskokonaisuudesta ovat yhteiskunnallisten vaikuttavuustietojen osalta joiltakin osin jääneet toteutumatta

euroideologian ajatus on kaunis mutta kun järjellä ajattelee ei yhteistä rahaa voi olla ellei ole yhteistä näkemystä taloudenpidosta

arvoisa puhemies

silloin myös eduskunta edellytti että hallitus raportoi verotukiselvityksen tuloksista eduskunnalle ja että asianmukaisesti huomioidaan ne toimenpiteet joita talousarviolausumista mietinnössä on todettu

on erittäin hyvä asia että tähän tarkastusvaliokunnassa on puututtu ja toivon mukaan asiasta saadaan laaja julkinen keskustelu ja sitten tämä parlamentaarinen työryhmä tulee puuttumaan näihin epäkohtiin jotka liittyvät poliittisesti valittuihin virkailijoihin eri ministeriöissä

tällainen järjestelmä varmaan kannustaisi myös vanhempia huolehtimaan siitä että melkein täysi ikäiset ja aikuiset lapset opiskelevat eivätkä jää olemaan jouten

arvoisa puhemies

tupakoinnin vastaisessa taistelussa on viime vuosien aikana saavutettu tärkeitä voittoja kun tupakkalain uudistusten myötä tupakointi työpaikoilla on loppunut ja ravintolatupakointi on rajoittunut merkittävästi

tuolloin meille vakuuteltiin valtiovarainministeri katainen vakuutteli kuinka kreikka pystyy nostamaan markkinoilta lainaa sen verran minkä tarvitsee eikä sitten tarvitse mihinkään muihin järjestelyihin ryhtyä

tuolloinen kokoomusministeri vakuutti että huolta ei ole kuinka euroalueen säännöissä lukee että euroalueen mailla ei ole tällaista pelastumismahdollisuutta

meillä ei ole varaa menettää nuoria ikäluokkia vaan kaikkia tarvitaan tulevaisuuden työvoimana joten koulutukseen pitäisi kaikki saada ja tietenkin mieluummin positiivisin kannustein kuin leikkaamalla perheen toimeentulotukia silloin kun nämä nuoret tienaavat hieman itselleen lisätuloja

tässä ei ole enää kyse kreikasta vaan koko euroopan vakaudesta

tarkastusvaliokunta on tämän vaalikauden kuluessa esittänyt huolensa siitä ettei valtion talousarviosta hahmotu eduskunnalle valtiontalous kokonaisuutena sillä siinä esitetään puutteellisesti esimerkiksi valtion investoinnit ja valtion lainanotto ja lainananto

no bail out klausuuli kuuluu euroalueen sääntöihin

asenteet tupakointia kohtaan näyttävät olevan pikkuhiljaa muuttumassa sillä nuorten tupakointi on kääntynyt loivaan laskuun ja myös yhä useampi aikuinen tupakoitsija lopettaa polttamisen

meille vakuuteltiin täällä kuinka no bail out lauseke kuuluu euroalueen sääntöihin eli euroalueiden mailla ei ole tällaista pelastusmahdollisuutta

toinen asia johon haluan kiinnittää huomiota liittyy aslak kuntoutukseen

tavallinen yönsä hyvin nukkunut kansalainen ei voi muuta kuin kauhistella mitä tämä massiivinen operaatio oikeastaan on aivan kuin kyseessä olisi jonkinlainen sotilasoperaatio

pääministeri katainen kantaa nyt raskaampaa salkkua kuin kaksi vuotta sitten ollessaan valtiovarainministeri ja suomen historian raskaimpia taitavat olla myös suomalaisten vastuut nykyisten ja tulevien suomalaisten veronmaksajien vastuut

tästä huolimatta meillä on kuitenkin yhä noin miljoona tupakoitsijaa ja joka vuosi tuhannet suomalaiset kuolevat tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin

ja mitä hän kertoi nyt kun on pääministerin takki päällä

valiokunta on esittänyt että eduskunnalle annetaan jatkossa vähintään kerran vaalikaudessa kokonaistase sekä erittely valtion investoinneista ja lainanotosta ja lainanannosta

on käsittämätöntä kuinka näin suuri rahasumma on voitu käyttää sellaisiin tarkoituksiin joista ei ole saatu varsinaista hyötyä joka voitaisiin jollakin tavalla osoittaa että ne jotka ovat tähän aslak kuntoutukseen osallistuneet olisivat sitten vastaavasti hyötyneet tästä kuntoutuksesta jollakin tavalla

nyt kiinnostaisi tietää mistä kaikesta edustajamme ovat sopineet puolestamme siis rahoistamme ja meidän tulevaisuudestamme

lisäksi tarkastusvaliokunta on useaan otteeseen todennut että suomen kaikista vastuista ja sitoumuksista tulee antaa eduskunnalle nykyistä selkeämpi kokonaiskuva

pidän nyt käsiteltävänä olevia ed

arvoisa puhemies

pääministeri kataisen puheenvuoroista voisi joku päätellä että lukemattomia kertoja toistettu vastuu suomen taloudesta painaa ministerin salkussa mutta todellisuudessa salkussa painavat jatkuvasti kasvaneet velat ja takausvastuut joita hallitus on sinisilmäisesti mennyt myöntämään euroopan kriisimaille kreikalle irlannille ja portugalille ja loppua ei ole näköpiirissä kun tulevat nämä seuraavat tukipaketit

tällä hetkellä nuorten on suhteellisen helppo saada käsiinsä tupakkatuotteita mikä johtuu monien aikuisten leväperäisestä suhtautumisesta asiaan

oikein hyvä että tämäkin asia on otettu esille

eli näitä asioita pyöritellään vuodesta toiseen täällä ja sitten vaikuttaa siltä että tahtotila ei ole sellainen että konkreettisia muutoksia tulisi

nyt kun eletään niukkoja taloudellisia aikoja niin aslakin kaltaiset järjestelmät on syytä tarkastella huolella läpi ja sitä kautta päästään sitten purkamaan myös näitä tällaisia taloudellisia menoja

tupakkalain rangaistussäännösten muuttaminen toivon mukaan lisäisi aikuisten harkintaa niin että tupakkatuotteiden myynti ja välittäminen alaikäisille vähenisivät

nyt meillä sitten olisi yhteinen malli joka voitaisiin heti ottaa käyttöön jos olisi menty tähän parlamentaariseen valmisteluun

arvoisa puhemies

kreikkalaisten kannattaa nyt ihan tosissaan olla varuillaan

pääministeri katainen ja valtiovarainministeri urpilainen kantavat salkuissaan ilmeisesti koko suomen taloushistorian kalleimpia ulkomaisia sitoumuksia

rahankäyttöä voidaan suunnata mieluummin sellaisille henkilöille jotka aidosti ja oikeasti ovat kuntoutuksen ja erilaisten muiden terveyspuolen toimenpiteiden tarpeessa

julkisuudessa on ollut uutisia joiden mukaan finanssipolitiikan tarkastuksessa hallitus on käyttänyt aikaansa valesopimusten tekemiseen

tupakoinnin haittavaikutukset ovat paljon moninaisemmat kuin yleensä tiedetään

nyt kun hallitus jätti opposition kokonaan ulkopuolelle tästä merkittävästä valmistelutyöstä on erittäin valitettavaa kaikkien suomalaisten kannalta että me täällä kinastelemme siitä onko meillä viisi vai kolme vai kuinka monta erilaista mallia

perussuomalaisten mielestä kreikka ei tarvitse näitä saksalaisten ja ranskalaisten pankkien toivomia tukipaketteja aivan kuten perussuomalaiset esittivät jo kaksi vuotta sitten

sitoumuksista osa on jopa julistettu salaisiksi jotta puolueettomat opposition asiantuntijat eivät pääsisi tutkimaan sopimustekstejä niihin liittyviä riskejä ja arvioimaan niiden taloudellisia vaikutuksia

tavallisesti tupakoinnin vaaroista puhuttaessa muistetaan kyllä keuhkosyöpä ja erilaiset hengityselinsairaudet mutta usein mainitsematta jää että tupakka lisää huomattavasti riskiä sairastua myös lukuisiin muihin syöpätauteihin sekä muun muassa nivelreumaan ms tautiin ja masennukseen

eilen hallintopolitiikkaan liittyvän raportin julkaisutilaisuudessa oecdn asiantuntija stephane jacobzone sanoi että suomen hallintopolitiikka tarvitsee ravistelua jotta kyky hallita maata ja tehdä tarvittavia uudistuksia voidaan palauttaa

jos olisimme yhdessä valmistelleet niin meillä toivon mukaan olisi yksi yhteinen malli jonka puolesta tekisimme työtä ja kehuisimme sitä mallia tänään täällä salissa

euron siivellä tullut halpaluotto oli katastrofi kreikan taloudelle

tämä on ennenkuulumatonta maassa jota on mainostettu päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden mallimaana aina ulkomaita myöten

tulevilla parlamenttivaaleilla ei ole mitään merkitystä kun keskustalainen komissaari rehn on kabinettinsa kanssa jo päättänyt kreikan budjetista jossakin ihan muualla

meillä on suuria eri väestöryhmiin liittyviä terveyseroja ja näkisin itse että kaikki mahdollinen panostus pitäisi saada ohjattua niihin ryhmiin joiden terveysasiat ovat retuperällä

onko tästä tulossa ennakkotapaus kun kehitys menee kohti liittovaltiota se jää nähtäväksemme

hänen mukaansa yksi syy suomen hallituksen hankkeiden peruuntumiseen on se että monista on väännetty puoliväkisin sopimus joka osoittautuu mahdottomaksi toteuttaa

tupakan välittäminen alaikäiselle on mielestäni sellaista toisen henkilön vahingoittamista josta on todella syytä rangaista

arvoisa puhemies

on sinänsä ymmärrettävää että ministerit eivät halua kertoa suomen kansalaisille ja äänestäjilleen suomen todellisia vastuita ja velvoitteita vaan mieluummin saarnaavat heille vanhoilla nuoteilla yhteisvaluutan ilosanomaa

sitaatti

he ovat yrittäneet saada sopimuksen aikaan vain siksi että jokin sopimus on pakko saada aikaan mutta silloin siitä tulee niin monimutkainen että sitä on mahdoton toteuttaa

tupakkatuotteiden hallussapitokielto alaikäisille on todella hyvä ajatus sillä se antaisi viranomaisille valtuudet ottaa nuorilta tupakat pois

eli julkisia varoja tulisi suunnata erityisesti niihin kansalaisryhmiin jotka eivät ole kattavan työterveyshuollon palvelujen asiakkaina ja sitä kautta päästäisiin puuttumaan niihin terveyseroihin jotka suomessa ovat viimeisten vuosien aikana kasvaneet hälyttävästi joten aslakin kaltaiset rahoitusjärjestelmät olisi syytä purkaa ja kohdentaa näitäkin varoja ryhmille jotka ovat todella näitten terveyspalveluiden tarpeessa

monet kansalaiset uskovat mieluummin hyviä kuin huonoja uutisia ja kun ilosanomaa eurosta riittävän usein toistetaan on se muuttunut lopulta joidenkin korvissa totuudeksi joka ei muuksi muutu ja jolle ei enää löydy mitään vaihtoehtoja

nuorilla on tavallisesti käytössään niukasti rahaa joten poliisin poistaessa tupakat ei uutta askia varmasti heti saada hankittua

ikävää on se että valtaisat maksut lankeavat tulevien sukupolvien maksettaviksi ja vasta vuosien ja vuosikymmenten kuluttua joten tulevat lapset ja lapsenlapsemme ovat todellisia vastuunkantajia edellisen ja nykyhallituksen holtittomassa politiikassa

tärkeää olisi edelleen nostaa tupakkatuotteiden hintaa sillä se on tutkitusti tehokkain tapa vähentää nuorten ja vähemmän koulutettujen tupakointia

myös elokuvien tupakointiin tulisi puuttua

tarkastusvaliokunnan useat jäsenet ovat estyneitä tänään osallistumaan tähän meille hyvin tärkeään keskusteluun joten sovimme että minä esitän että tämä asia pannaan pöydälle ensi viikolla pidettävään täysistuntoon jolloin pystymme jatkamaan sitten suuremmalla joukolla keskustelua tästä meille kaikille hyvin tärkeästä aiheesta

ei ole kauan siitä kun eduskunnassa herättivät hämmennystä hallituksen laskelmat joista oli unohtunut korkoja ja kuluja

kuinka tapahtuisi jos yksittäinen omasta taloudestaan todellisessa vastuussa oleva henkilö unohtaisi asuntolainansa laskelmista pankin kulut ja korot

mikäli filmiteollisuus ei ole halukas vaikuttamaan ongelmaan sisältäpäin kitkemällä tupakointia elokuvista on asiaan puututtava ulkoa käsin tiukentamalla ikärajoja

jo kaksi vuotta tätä rivitalon tulipaloa on sammutettu ja tulipalo sen kuin yltyy ja leviää

hallituksen politiikka eurokriisissä on johtanut valtaviin vastuisiin nyt kun eurokriisi vain yltyy ja leviää espanjaan ja italiaan

kuulimme lakivaliokunnassa kymmeniä asiantuntijoita tässä käsittelyssä ja yksi näistä asiantuntijoista oli suomen kaupan liitto

arvoisa puhemies

omien kansalaisten erityisesti pienituloisten työntekijöiden eläkeläisten työttömien ja opiskelijoiden hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa ovat perussuomalaisille sydänasia

suomen kaupan liitto tässä nelisivuisessa lausunnossaan osui kyllä naulan kantaan kun ennakoi niitä seuraamuksia mitä tästä heikennyksestä tulee

perussuomalaisten esittämä malli vaalilain uudistamiseksi olisi ollut huomattavasti oikeudenmukaisempi kuin se mikä nyt hallituspuolueitten esitys on täällä

yksi pohdinnan arvoinen ja jopa konkreettinen toimenpide julkisen sektorin tuottavuuden lisäämiseksi olisi se että julkinen sektori palkatessaan uusia työntekijöitä toteuttaisi mahdollisimman avointa tasapuolista ja oikeudenmukaista rekrytointipolitiikkaa

olisimme saaneet turvattua yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden koko maassa ja myöskään näitä kansalaisten antamia ääniä ei olisi mennyt hukkaan niin paljon kuin nyt tulee tässä torsossa vaalilain uudistuksessa tapahtumaan

hallituksen esityksessä ei ole riittävästi huomioitu ongelman ratkaisua vaan keskitytty vankimäärän vähentämiseen jolla on rangaistusten yleisestävyyttä murentava ja kansalaisten oikeuskäsitystä heikentävä vaikutus

olen sitä mieltä että kunnat valtio ja niiden määräämisvallassa olevat yhteisöt eivät saisi palkata uutta henkilökuntaa poliittisin perustein

edelleen on pelättävissä että kampanjakustannukset kasvavat entisestään mikä on harmillista sillä meillä ei ole kovin montaa puoluetta tässä eduskunnassa joita esimerkiksi elinkeinoelämä tukee suurilla lahjoituksilla

kysynkin arvoisalta ministeri kataiselta mitä mieltä hän on julkisen sektorin poliittisista virkanimityksistä

tietenkin niiden puolueitten kannalta uudistus on aina hyvä kun he tietävät että heillä ovat nämä vakituiset rahoittajat turvaamassa jokaisen kampanjan kustannuksia niin että voivat sitten näyttävästi mainostaa puoluetta ja ehdokkaitaan ja sillä tavalla he vahvistavat omaa tunnettavuuttaan ja pärjäämistään vaaleissa

keskeisimpiin vaikutuksiin liittyy henkilöturvallisuuden vaarantuminen henkilökunnan turvallisuudentunteen lasku hävikin nousu rikoksentorjunnan kustannusten kasvu rangaistusten yleisestävyyden lasku oikeuskäsityksen heikkeneminen rikosten ilmoittamisherkkyyden lasku

mutta tavallisille ihmisille ja puolueille joilla ei ole näitä vaalirahoittajia taustalla suuret kampanjakustannukset ovat selkeä heikennys

valitettavasti nyt näyttää siltä että kaikki suomen kaupan liiton arviot ovat toteutuneet joten hallituksen olisi syytä pikaisesti ryhtyä valmistelemaan edustaja packalenin erinomaista lakialoitetta jotta se voitaisiin toteuttaa pikaisessa aikataulussa

kun ajatellaan että nämä vaalipiirit kasvavat ja sitten joudutaan todella liikkumaan suurilla alueilla ja samaten mainostamaan lukuisissa medioissa jotta voidaan saada edes hieman näkyvyyttä niin siinä mielessä pienellä rahalla ei kovin moni edustaja tänne eduskuntaan tule nousemaan vaan tämä uudistus suosii jälleen kerran suuren rahan puolestapuhujia

arvoisa puhemies

kuulimme silloin lakivaliokunnassa useita muitakin asiantuntijoita joiden lausunnot olivat hyvin samantyyppisiä kuin suomen kaupan liiton lausunnot

täällä entiset ja nykyiset hallituspuolueet ja päätösten tekijät ja turhien normien laatijat kiistelevät keskenään vanhoista asioista

on valitettavaa että nämä lausunnot menivät kuuroille korville sillä silloiset hallituspuolueet kokoomus keskustapuolue vihreät ja rkp olivat sopineet että tällainen muutos tehdään ja siinähän ei ollut enää mitään merkitystä mitä asiantuntijat lausuvat tästä heikennyksestä

palkkatuetussa työssä oleva työsuhde aloittavassa yrityksessä päättyi työttömältä työntekijältä joka siis oli palkkatuettuna päässyt tähän firmaan

arvoisa puhemies

europarlamenttivaaleissa vain parlamenttiin valitut ja varaedustajat ovat muodollisesti ilmoitusvelvollisia valtiontalouden tarkastusvirastolle vaalirahoituksensa menoista ja tuloista

hän ilmoitti asiasta te toimistoon ja kertoi samalla että olisi saamassa töitä toisesta yrityksestä kahden kuukauden päästä mikäli saisi aloitukseen palkkatukea

päätös oli tehty jo ennen asiantuntijakuulemisia mutta kuulimme kuitenkin asiantuntijoita ja nyt voimme sitten palata niihin ennustuksiin joita silloin meille kerrottiin ja ne ovat toteutuneet

te toimiston vastaus oli että palkkatuen jatko olisi kyllä mahdollista ensimmäisessä yrityksessä mutta ei enää kahden kuukauden kuluttua alkavassa toisessa työpaikassa

valitettavasti valtion heikko taloustilanne on aiheuttanut sen että vankeinhoitolaitoksessa on jouduttu tekemään suuria supistuksia kun henkilökuntaa on jouduttu vähentämään

yksi ulkopuolelle jääneistä oli keskustan mikael pentikäinen

hän teki ennen vaaleja vapaaehtoisen vaalirahoitusilmoituksen valtiontalouden tarkastusvirastolle kampanjansa tuloista ja menoista

tein lakivaliokunnassa vastalauseen ja esitin että tämä hallituksen esitys olisi kokonaan hylätty mutta valitettavasti kun tässä suuressa salissa asiasta äänestettiin hävisimme tämän esityksen

ryhdyttiin melko vakavista rikoksista tuomitsemaan rangaistuksiin jotka kärsitään kotioloissa pantarangaistuksen muodossa

toivotaan että edustaja packalenin aloite johtaa korjaaviin toimenpiteisiin

täytyy vain toivoa että seuraavalla hallituskaudella saamme suomalaista kriminaalipolitiikkaa käännettyä kohti oikeudenmukaisempaa suuntaa jossa rikollisesta teosta on aina seuraamuksena rangaistus joka kansalaisten enemmistön mielestä on oikeudenmukainen ja kohtuullinen

olisi ollut erittäin kiinnostavaa tietää keiltä ulkopuolisilta rahoittajilta tätä rahaa tuli kymmeniätuhansia euroja mahdollisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vähittäiskaupan aukioloajoista

perustuslakivaliokunta ei tahtonut millään saada tässä asiassa lausuntoaan valmiiksi ja se käyttikin aivan viime hetkeen saakka kaikki mahdolliset jarrutuskeinot jotta tämä näköjään joillekin hyvinkin kiusallinen hallituksen esitys olisi saatu raukeamaan kokonaan

arvoisa puhemies

rikollisten palauttamista heidän omiin kotimaihinsa kärsimään vankeusrangaistusta tulisi todella tehostaa jotta he eivät jää tänne suomeen vuosikausiksi istumaan vankeusrangaistuksia

onneksi näin ei käynyt ja saimme lopulta monien farssimaistenkin käänteiden jälkeen torstaina lakivaliokunnan kolmanteen kokoontumiseen perustuslakivaliokunnan lausunnon ja tämän jälkeen lakivaliokunta pystyi päättämään myös omasta mietinnöstään

vaikka sunnuntaiaukiolot toisivatkin lisätuloja suurille kauppaketjuille ja kuluttajan kannalta kenties on kätevää että ostoksille pääsee seitsemänä päivänä viikossa tulisi meidän ajatella myös kaupan alan työntekijöitä ja pienyrittäjiä joilta uudistus mahdollisesti vie viikon ainoan varman vapaapäivän

työryhmän alkuperäistä esitystä on muutettu lievempään suuntaan mikä tarkoittaa käytännössä sitä että kansanedustajia on jatkossakin hyvin vaikea saada vastuuseen lahjusrikoksista sillä tavallisiin virkavastuulla toimiviin virkamiehiin verrattuna lahjusrikosten toteen näyttäminen tulee olemaan erittäin haastavaa

siksi suosittelen lämpimästi että jokainen ehdokas avaa erillisen oman kampanjatilin johon sitten sijoittaa rahaa sen verran että voi kaikki kustannukset maksaa sen yhden tilin kautta

erityisen hankalaan asemaan joutuvat kauppakeskuksissa sijaitsevat pienet erikoisliikkeet joiden aukioloajoissa joudutaan noudattamaan kauppakeskusten sanelemia sääntöjä